tulevaisuudessakin tulee osoittaa se etteivät kotimaiset elintarvikkeet sisällä eläinlääkejäämiä tai muita haitallisia aineita ja että ne on tuotettu vastuullisen lääkkeiden käytön periaatteita noudattaen

arvoisa puhemies

nokian romahduksen jälkeen seutukunnalle on myönnetty rakennemuutostukea mutta sen määrä on osoittautumassa riittämättömäksi koska myös alihankintaketjut ovat joutuneet tekemään sopeutustoimia ja lakkauttamaan toimintaansa

keskustan eduskuntaryhmä on jättänyt kataisen hallitukselle välikysymyksen lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta ja kotihoidon tuen tulevaisuudesta

jätevesiasetuksen antamisen jälkeen ympäristökuormitusta ei ole kattavasti arvioitu suhteessa ihmisten henkilökohtaiseen panokseen

esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia valtion talousarvioon

tämä välikysymys on hyvin aiheellinen kun ottaa huomioon kehysriiheen valmistautuvien ministeriemme kannanotoista julkisuuteen ennakkoon tihkuneet leikkauskohteet

tutkimukset voitaisiin suorittaa varsinais suomessa sijaitsevilla kahdella merkittävällä mökkipaikkakunnalla kustavissa ja naantalin rymättylässä

sitä hallitus ei kerro että esityksellä on pitkällä aikavälillä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ja että esitys vaikuttaa etenkin seuraavien hallitusten tekemiin talousarvioihin

valtiovarainministeriö antaa hyvin rajallisesti informaatiota ja sopimuksiin tehtäviä päivityksiä salataan

olisi varmaan tullut yhteiskunnalle ja suomen valtiolle nyt jo paljon halvemmaksi se että olisi siirrytty niitten vanhusten kuntouttamiseen ja hoitamiseen sen sijaan että lääkärit ja lakimiehet ja muut arvioivat sitä onko se haitta aste riittävän suuri vai eikö ole

tästä aiheutuu paineita talousvaikeuksissa horjuvien kuntien talouteen kun voi ilmetä tarvetta päiväkotien rakentamiseen tai henkilöstön palkkaamiseen

mitä hallitus on konkreettisesti tehnyt lapsiperheiden hyväksi

ympäristövaikutukset saaristomeren ja itämeren veden laatuun ovat merkittäviä koska alueen purot ja joet laskevat savijoen kautta aurajokeen ja siitä edelleen mereen

miten nämä ministeri guzenina richardsonin tänään luettelemat toimet rahoitetaan etteivät ne jää tyhjäksi kuminaksi hallituksen toiveiden tynnyrissä ja toteutumattomiksi lupauksiksi

pääministeri katainen voisi kertoa avoimesti mihin syventyvällä integraatiolla ja yhdentyvillä

kenen ehdoilla ja millä arvopohjalla rakennamme nuorten ja lapsiperheiden tulevaisuutta ja parannamme maamme toimintaky kyä tulevaisuudessa

kotihoidon ja päiväkotijärjestelmän pitää tukea toisiaan että perheillä on valinnanvaraa lastenhoidon järjestämisessä ja vanhemmilla mahdollisuus käydä töissä joustavasti jotta lapsiperheet pystyvät rahoittamaan kulunsa ja tarjoamaan lapsilleen turvallisen ja onnellisen kodin

edustaja kalliorinne peräsi kehittämisehdotuksia

siksi kysynkin ovatko hallituspuolueet pohtineet esimerkiksi sitä että alle kouluikäisten lasten vanhemmille tai toiselle heistä heidän halutessaan säädettäisiin mahdollisuus mennä töihin vasta aamuyhdeksältä jotta lasten elämänlaatu parantuisi kun heitä ei tarvitsisi herättää ani varhain aamuisin

nuorten työllistämisen ohella erityistä huolta on kannettava myös lapsiperheiden vanhempien ainakin toisen heistä työllistämisestä mikäli toinen vanhemmista hoitaa lapsia kotona eikä heillä ole työtä

arvoisa puhemies

haluan kiittää edustajakollegoita lakiesitystäni käsittelevistä puheista

myös kotona lapsiaan pitkään hoitaneiden vanhempien työllistymistä ja uudelleen kouluttautumista tulee helpottaa ja tukea siinä vaiheessa kun vanhempi haluaa palata takaisin työelämään

itselleni tämä on tietysti aika läheistä ollut kun velipoika on toistakymmentä vuotta hoitanut ensin hoiti aivoveritulpan saanutta isää ja nykyisin hoitaa äitiä

näillä koulutus ja työllistämistoimilla parhaiten estetään kokonaisten perheiden syrjäytyminen ja vähennetään sukupolvelta toiselle periytyvien köyhyysloukkujen syntymistä

olisin tietysti toivonut että myöskin hallituspuolueitten edustajia olisi osallistunut tähän keskusteluun ja ehkä kantanut vastuuta tästä omais hoitokysymyksestä kun he eivät ole sitä tähän mennessä koko hallituskauden aikana kantaneet eikä myöskään edellisen eduskunnan aikana että tämä kysymys olisi saatu ihan kuntoon

viimeisen puolentoista vuoden aikana on tullut ilmi useita tapauksia joissa iäkkäistä aviopuolisoista toinen on saattanut kotona hoitaa toista ja sitten on joutunut sairaalahoitoon ja molemmat on siirretty sairaalaan mahdollisesti

kannatan edustaja juvosen epäluottamuslause esitystä

tämä tosiaan koskettaa laajasti suomalaisia myöskin työssä käyviä ihmisiä jotka joutuvat käymään hoitamassa omaistaan ja ovat ehkä työssä väsyneitä joutuvat ottamaan vapaata työstä saavat pienempää palkkaa kun huolehtivat omaisistaan

sitten heidät on jonkin ajan päästä siirretty toisiin hoitopaikkoihin ja monesti on sattunut että he ovat joutuneet eri paikkakunnille jolloin he ovat joutuneet eroon toisistaan

siinä mielessä olisi hyvin tärkeää että seuraava hallitus vaalien jälkeen ainakin ottaisi tämän nopeasti käsittelylistalle ja hoitaisi asian kuntoon

he ovat käytännössä olleet avioliitossa niin kauan kunnes virkamies on heidät erottanut

saataisiin suomeen sitä myönteistä kehitystä ja monelle työssä käyvälle omaishoitajalle myöskin iloa elämään ja jaksamista

onko sote paketissa otettu huomioon miten tulevaisuudessa näiden vanhusten hoito järjestyy pääsevätkö he lähelle toisiaan elämänsä viimeisinä päivinä kun heitä sijoitetaan hoitoon

toyota yaris

keskustelu on päätynyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvalion

arvoisa puhemies

ja vei samoin lisää listaan mäelle isin visaa listalla esitelty

tietysti jos sitä kriittisesti katsoo ja ajattelee miten se sopeutuu tähän vallitsevaan suomalaiseen käytäntöön ja nyky yhteiskuntaan niin kun meillä on vaalirahan keräyslaki melko tiukka tai puutteellinen on ilmoitusvelvollisuuksia ja tietysti tässäkin on seurantaa jälkikäteisseurantaa niin en tiedä minkälaista ongelmaa sitten tulisi jos poliittisten yhdistysten tai vaalirahojen kerääminen lähtisi tämän lain pohjalta

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeskymmeneskuudes toista kaksituhattaviisitoista kello kuusitoista toivetta paremmasta

sitten on myöskin meneillään kerjäämisen kieltäviä lakialoitteita tai nimien keräämisiä niihin

nekin tavallaan tulisivat turhiksi

jos olisi tämmöinen salliva laki että rahaa voisi kerätä niin yhtä laillahan nämä jotka kerjäävät rahaa voivat tehdä tämmöisen ilmoituksen että kerjäämme hyvään tarkoitukseen ja sitten siihenkään hommaan ei voitaisi puuttua

nyt meillä on monenlaista lainsäädäntöä eduskunnassa menossa ja on olemassa olevat lait ja sitten se miten saadaan ne järkevästi yhteensovitettua

jos tosiaan jotain työllisyyttäkin mahdollistavat tilanteet tulisivat tätä kautta että alkaisi jotain yhdistys tai yritystoimintaa siltä pohjalta niin sikäli tämä on kannatettava

arvoisa puhemies

en tehnyt niitä sen enempää sen takia että hallitukselta puuttuu rahaakin eikä ole edellisinäkään vuosina ollut varaa näitä aloitteita lähteä toteuttamaan

siellä koulurakennus on päätetty purkaa lähinnä home ja sisäilmaongelmien vuoksi

siellä on liikenne kasvanut kun on laajennettu maatalouden tuotantoyksiköitä ja tien kunto on selvästi heikentynyt kasvaneen liikenteen ja raskaampien ajoneuvojen vuoksi

niin ikään on määrärahan osoittaminen loimaan majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun

hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi kumotaan raittiustyölaki

se on mutkainen ja vaikka on suuri liikennemäärä niin tie on huonokuntoinen ja kaipaa sen vuoksi pikaista korjausta

tässä kettusen tekemässä lakialoitteessa on aika paljon hyviä puolia ja mielestäni lakialoitteita ei koskaan voi arvioida että kaikki niissä esitetyt osiot tulisivat toteutumaan

edustaja myllykoski löysi hyviä puolia

naisen aseman paraneminen ja ehkä lasten kasvuympäristön vakiinnuttaminen sikäli kuin avioliitto sitä vanhempien yhdessäoloaikaa pidentää instituutiollaan ovat hyviä asioita tässä laissa

siellä on muun muassa kailassuonojan silta josta puuttuvat muun muassa kaiteet

suomen päihdeongelmaisten tilastot ovat surullista luettavaa ja kertovat nyky yhteiskunnan huonosta tilanteesta missä heikommat syrjäytyvät jo nuorena päihteiden käyttäjiksi ja jopa kodittomiksi

kun ajatellaan tätä aikaa missä nyt olemme tässä eduskunnassa käsitellään jo toiseen kertaan tasa arvoista avioliittolakia vaikka eduskunta sen yhden kerran jo tavallaan hylkäsi

päihdehuollon ennalta ehkäisevä työ pitäisikin aloittaa jo yläasteella jotta tavoitetaan nuoret ajoissa

sitten on määrärahan osoittaminen siltojen peruskorjaukseen varsinais suomen elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen alueella

on hyvä asia että ehkäisevästä päihdetyöstä keskustellaan ja mietitään mitkä ovat ne seikat meidän yhteiskunnassamme jotka ajavat nuoret päihteiden käyttäjiksi

nythän kun nämä ajoneuvojen mitat ja massa suurenivat ja autoilijat ovat hankkineet isompia ajoneuvoja seurauksena sitten ely keskukset ovat laittaneet painorajoituksia monille varsinais suomen silloille

joskus ennen eduskuntavaaleja kun vaalikoneessa kysyttiin pitäisikö sanaa avioliitto käyttää miespuolisten parisuhteesta taikka naispuolisten keskinäisestä parisuhteesta vastasin siellä että avioliitto käsitteenä kuuluu miehen ja naisen väliseen avioliittoon ja näille muille parisuhteille pitäisi löytää niitä kuvaavat sanat

tämä taas on johtanut siihen että liikennöitsijöiden investoinnit suurempiin ajoneuvoihin kääntyivät tavallaan negatiivisiksi koska kuljetusmatkat pitenivät ja kuljetuskustannukset niin muodoin nousivat

valitettavan usein katkaisuhoitopaikkoja joudutaan jonottamaan liian pitkään ja päihdeongelmaiset saavat selviytyä sen sijaan omillaan

sen takia näillä siltojen peruskorjauksilla olisi kiire ja myöskin sen takia että muuten sillat menevät entistä heikompaan kuntoon ja vaativat enemmän peruskorjausrahaa

arvoisa puhemies

laillisestihan heillä voisi parisuhteessa olla samanlaiset oikeudet

myöskään tuettuja asumismuotoja ei ole riittävästi päihdeongelmaisille

sillä muutama silta ehkä saataisiin väliaikaisesti korjattua että saataisiin lisäaikaa varsinaisten suurempien remonttien tekemiselle

mutta tässä nyt jos katsotaan muutenkin näitä eu maita kun lakialoitteessa on sanottu että lasten synnyttämisestä pääsisi nainen varhemmin eläkkeelle niin minusta se on ehkä tämmöinen perusteltu syy kun edustaja maijala sanoi ettei löydy perusteltua syytä

eduskunnassa ollaan historiallisessa tilanteessa ja hallitus ei vaadi turkistarhauksen lopettamista eivätkä sitä vaadi suurimmat hallituspuolueetkaan

lopettamisvaatimusta eivät kannata oppositiopuolueetkaan ja silti me täällä salissa keskustelemme kannattavan tuotannon lopettamisesta aikana jolloin valtion ja kuntien taloudet kaipaavat kipeästi lisää verotuloja ja sadattuhannet suomalaiset ovat vailla kunnollista työpaikkaa ja vailla tulevaisuudenuskoa

siksi olisi suotavaa että heille olisi selviämisasemia missä he voisivat saada asianmukaista valvottua sairaanhoitoa sosiaalihuollon ja mielenterveyshoidon palveluita ja missä he voivat tuntea olonsa turvalliseksi

mutta eu maista sikäli kun slovakia ja tsekki ovat eu maita löytyy kaksi eu maata missä lainsäädännössä on voimassa että lapsen synnyttämisestä saa etua ja siellä naiset pääsevät varhemmin eläkkeelle

arvoisa puhemies

on kuitenkin tärkeää että tästä kansalaisten keskuudessa tärkeäksi nousseesta kansalaisaloitteesta keskustellaan täällä eduskunnassa

ikäviä piirteitä ovat rattijuoppojen aiheuttamat liikenneonnettomuudet alkoholista johtuvat työtapaturmat työstä poissaolot perheriidat väkivaltatilanteet ja oman terveyden riskeeraaminen

toivon että näiden keskusteluiden tuloksena myöskin kaupungeissa asuvat kansalaisemme oppivat paremmin tuntemaan turkistarhauselinkeinon ja sen viime vuosina suorittamat satsaukset tuotantoeläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi

kasvatushäkkejä on parannettu

hygieniatasoa on parannettu

löytyy kumminkin nämä kaksi valtiota missä vielä naiset saavat etua eläkkeelle pääsyssään jos ovat synnyttäneet lapsia

tarhauksen lopettamista vaatineet ovat käyttäneet yhtenä argumenttinaan turkistarhaajien korkeaa ikää ja ehdottaneet lyhyttä siirtymäaikaa alan lopettamiselle koska tarhaajat siirtyvät kohta eläkkeelle

nämä vaatijat eivät kuitenkaan tiedä että viime vuosina sukupolvenvaihdokset tarhoilla ovat lisääntyneet ja monilla tarhoilla jatkajat ovat todellisuudessa olemassa

tässä on käsittääkseni hyviä asioita ja eduskunnan tehtävähän on valiokunnissa arvioida lakialoitetta ja muuttaa sitä niiltä osin mitkä eivät ole kohtuullisia yhteiskunnalle

tupakoimisen lopettamista edistävä motivointi ja halvemmat nikotiinikorvausvalmisteet auttaisivat tupa kasta eroon pääsyä

huolena olivat tosiaan nämä kalastus ja metsästysasioiden käsittelyyn liittyvät oikaisut jotka nyt sitten siirtyvät näistä valituslautakunnista hallinto oikeuksiin ja oli hyvin valiokunnalla huolenaiheena löytyykö sieltä riittävästi erityisosaamista

jos kansalaiset luopuisivat tupakoinnista ja alkoholin liikakäytöstä saattaisi joidenkin terveydenhuollon palvelujen tarve jopa puolittua

perussuomalaiset eivät ole kuulleet korvaavista työpaikoista jotka tarhoilta työttömäksi jääneille osoitettaisiin jos ala lainmuutoksilla lopetettaisiin

huvittavinta on se että minulta itseltäni kun olin allekirjoittajana lakialoitteessa ei ole kukaan toimittaja kysynyt mitä mieltä olen ja miksi olen siihen kirjoittanut nimeni

siinä mielessä täytyy todeta että ehkä oli ennenaikaista lopettaa näitä valituslautakuntia jos hallinto oikeuksissa ei ole valmiuksia käsitellä asioita riittävän nopeasti

teoriassa hallituksen esitys on oikeudenmukainen ja sillä puututaan oikeisiin asioihin mutta käytännön toteutuksessa on hurjia haasteita

mistä korvataan turkistarhaukseen sukupolvien ajan satsanneille tarhaajille ja heidän suvuilleen menetykset jotka aiheutuisivat tällä hetkellä hyvin kannattavan elinkeinon lakkauttamisesta

jotkut ovat kiiltokuvia median lemmikkejä jotkut toiset eivät ole

mitä korvattaisiin tuotantotiloista

erityisesti epäiltiin että muun muassa hirvenmetsästykseen liittyvät muutokset ja niitten haku metsästyskauden aikana eivät onnistu hallinto oikeuksissa ja sitten toivottiin sitä että ratkaisut saataisiin myös niistä riittävän nopeasti

nykyisin tietysti kun akateeminen työttömyyskin lisääntyy ja ammattikorkeakou luista valmistuneita insinöörejä on hirveästi työttömänä olisi melko todennäköistä että moni nuori vaihtaisi vielä sen työttömyyden mielellään siihen että lähtisi opiskelemaan toista tutkintoa

nykyisin turkistarhat sijaitsevat pääosin seuduilla joihin on hyvin vaikea keksiä mitään muuta korvaavaa ja yhtä kannattavaa ympäristöystävällistä ja luonnonmukaista elinkeinoa

määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa

omaishoidon tuen maksatus pitäisi siirtää kelalle ja tuelle säätää valtakunnalliset tasorajat jotta tuki olisi oikeudenmukaista kaikille hoitajille ympäri suomen

mahdollisesti ala jolle suuntautuisi olisi semmoinen joka takaisi työllisyyden paremmin kuin se suoritettu insinöörintutkinto esimerkiksi elektroniikan tai tietoliikenteen alalta joka ei lähiaikoina johda mihinkään kun on tuhansia työttömiä

muun muassa ruotsinkielisten asema oli esillä ja myös siinä jonkun verran käytiin keskustelua pitäisikö asiat siirtää heidän osaltaan vaasan hallinto oikeuteen koska siellä ruotsin kielen osaamista olisi jo etukäteen

niinpä julkisuudessa viljellyt käsitykset siitä että turkistarhaus olisi monille pelkkä sivuelinkeino ovat nykyisin yhä useammassa tapauksessa virheellisiä

laista ei saa tulla laitoshoidon edelläkävijää vaan vanhusten valinnanvapauden hoitopaikan määrittelyssä pitäisi säilyä joskin kunnallisia hoitopaikkoja pitää olla jotta yksityisen sektorin tarjoamat hinnat eivät karkaa käsistä

suunnittelujärjestelmä ohjaa kaavoitusta siten että kunnat maakuntatasoisesti päättävät yhdessä laajoista kehittämisen alueista maakunnassa

maatalous on suomessa pienillä tiloilla heikosti kannattavaa mutta tilanne on aivan toinen jos ammattitaitoinen turkistarhaaja viljelee pientilallaan parin kolmen hehtaarin alalla minkkejä ja kettuja

jonkin verran myöskin oikeusturvaa osaltani ajattelin miten tämä päätöksenteon siirtäminen näiltä lakkautettavilta valituslautakunnilta hallinto oikeuteen vaikeuttaa käsittelymaksuihin ja niistä ei ihan täyttä selkoa ollut vaikka jonkunlaisia arvioita oli

kehittämisen tuloksena syntyvä maakuntakaava ohjaa kunnissa yleiskaavoitusta ja yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta jolloin kokonaisuus palvelee jokaisella tasolla maankäytön suunnittelua

sikäli täytyy yhtyä edustaja elomaan esittämään että perussuomalaiset vastustavat tätä esitystä